arvoisa rouva puhemies

esityksen mukaisten mittauslaitteiden käytöstä ja käytön valvonnasta sekä käytönaikaisesta varmentamisesta huoltamisesta ja niitä tekevistä liikkeistä sekä merkinnöistä on säädetty valtioneuvoston asetuksella mittauslaitteista

mielestäni työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on kunnioitettava ja tulee pyrkiä työjärjestelyin varmistamaan asianmukainen hoito muun henkilökunnan suorittamana

tällaisen astian voisi katsoa olevan esimerkiksi huoltoasemalla käytettävä mitta josta kaadetaan autoosi jäähdytinnestettä tai öljyä

kuten lähes kaikissa eu maissa tulee myös suomessa turvata terveydenhuollon ammattilaisille oikeus olla osallistumatta vastoin vakaumustaan elämän lopettavaan toimenpiteeseen ilman opiskelu tai työmahdollisuuksien menettämistä ellei äidin terveys ole vaarassa

näiden mittauslaitelaissa säädettyjen tarkastusten tarkoituksena on turvata mittauslaitteiden ja mittausmenetelmien toiminnan ja saatujen mittaustulosten luotettavuus

mikäli äidin henki on vaarassa terveydenhuollon ammattilaisen etiikkaan ja tehtäviin kuuluu pelastaa kaikin käytettävissä olevin toimin ja menetelmin äidin elämä

monesti esimerkiksi kauppiaalle tuli yllätyksenä että hänen käyttämänsä mittalaite esimerkiksi talousvaaka oli jäänyt tarkastamatta

ellei näin ollut tehty kirjoitti poliisi mahdollisesti esitutkinnan päätyttyä rangaistusvaatimuksen ja otti välittömästi pienet astiat mitat ja punnukset takavarikkoon sekä laittoi polttoainemittarit käyttökieltoon

jokainen meistä pitänee kuitenkin tärkeänä että mitat ja punnukset ovat oikeankokoisia ettei punnituksissa ja polttoaineen jakelussa tule virheitä juuri sinun vahingoksesi

arvoisa puhemies

esimerkiksi säännöstä viranhaltijan oikeudesta saada vapaata kunnallisen luottamustehtävän hoitamista varten muutetaan siten että säännös koskee viranhaltijan ohella myös työsopimussuhteista työntekijää

valmistajalla on varmasti parhaat mahdollisuudet suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely koska hänellä on yksityiskohtaiset tiedot tuotteen suunnittelu ja tuotantoprosessista

uutena muutoksena valmistajan on ilmoitettava nimensä rekisteröity tuotenimensä sekä rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa josta häneen saa yhteyden

uudistus edistää eri palvelussuhdelajeissa olevan kirkon henkilöstön yhdenvertaisuutta ja selkeyttää henkilöstön asemaa

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia myös siten että nimikirjan pitäminen muuttuu kirkolliselle työnantajalle vapaaehtoiseksi

pidän myös hallituksen esitystä hyvänä koska se on omalta osaltaan normienpurkutalkoita ja helpottaa esimerkiksi kauppiaan ja huoltamoyrittäjän työtä

nimikirjan merkitys kirkollisille työnantajille ei ole enää samanlainen kuin aikaisemmin koska työnantajat ovat saaneet käyttöönsä muita järjestelmiä jotka korvaavat nimikirjaan merkittävät tiedot

kun hallitus on nyt säästölinjalla niin eikö yhtenä hallituksen esityksenä myös voisi olla tulevaisuudessa että kirkkoon kuulumattomilla ihmisillä kirkolliset arkipyhät olisivat palkattomia vapaita vai onko tämä liian arka aihe

kahden miehen tai kahden naisen välinen liitto ei voi mielestäni olla avioliitto

kukin rakastakoon ketä tahansa mitä tahansa mutta avioliitto on aina avioliitto

arvoisa rouva puhemies

vieraslajiasetuksen tavoitteena on että euroopan unionin jäsenmaat ehkäisevät ajoissa ja johdonmukaisesti haitallisten vieraslajien tuontia ja leviämistä

samassa asetuksessa säädetään myös toimenpiteistä unionin tasolla haitallisiksi määriteltyjen vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi

kansallisessa vieraslajistrategiassa on määritelty haitalliset sekä tarkkailtavat tai paikallisesti haitalliset vieraat maaselkärankaiset

hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi muun muassa tienkäyttömaksujen perimisen teiden käytöstä myös ulkomaisilta kuljetusyrittäjiltä

esitys osaltaan parantaa suomalaisen kuljetusyrittäjän kilpailukykyä ulkomaisiin kuljetusyrittäjiin nähden

esitys edistää myös yritystoimintaa vähentämällä kustannuksia tavarakuljetuksissa ja helpottamalla taksiliikennettä maiden välillä

kuten valiokuntakin toteaa tämä esitys toteutuessaan selkiyttää suomen ja venäjän välistä maantieliikennettä ja poistaa turhia liikenteen esteitä

kun edellä mainitussa lauseessa sanotaan että kaikki tarvittavat toimenpiteet niin näin ei mielestäni ole tehty minkin ja supikoiran leviämisen ehkäisemiseksi vaikka paljon onkin jo tehty

tällä hetkellä tätä on ollut erittäin vaikea valvoa mutta nyt tästäkin tulee helpommin valvottavaa ja näin voidaan paremmin estää harmaata taloutta

suomessa sallitut painot ovat venäjällä sallittuja korkeammat ja eroja on paitsi maksimikokonaispainoissa myös laskemistavassa

suomessa ajoneuvo punnitaan ajoneuvo kerrallaan ja venäjällä edelleen lähinnä akseli kerrallaan

asetuksen mukaisia toimenpiteitä haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi ovat lajin hävittäminen sen kannan säätely sekä lajin leviämisen rajoittaminen

tällöin kuljettaja joutuisi hankkimaan polttoainetta myös suomesta ja se osaltaan vaikuttaisi kabotaasiliikenteen harjoittamiseen erityisesti eteläisessä suomessa

minkin ja supikoiran metsästys onkin todellista luonnonsuojelutyötä josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut suomeen kuuluvat lajit

keinovalon käytön salliminen tehostaisi metsästystä

minkin metsästystä tulisi kohdentaa erityisesti saaristoon ja vesilinnuston kannalta tärkeille suojelualueille myös luonnonsuojelualueille

nykyään pyynti on lähinnä riistanhoitoa

tämä lisäisi entisestään metsästysintoa pienpetojen pyyntiin ja olisi erityisesti monelle työttömälle ja nuorelle metsästäjälle mahdollisuus lisäansioon

mainittuun pykälään ehdotetaan lisättäväksi varojen käyttökohteeksi myös hirvieläinkantojen hoidosta aiheutuvat sekä muut vastaavat menot

mielestäni tämä on erittäin tärkeä lisäys koska viime vuosina on toteutettu hoitosuunnitelmia muun muassa metsäpeuran elinvoimaisuuden ja hallinnan parantamiseksi

tämän muutosesityksen mukaan varoja voidaan suunnata muun muassa metsäpeurakannan elinvoimaisuuden vahvistamista tukeviin hankkeisiin

nykyinen sukupolvi ratkaisee onko metsäpeurakanta elinvoimainen tuleville sukupolville vai onko lajia jatkossa suomessa enää ollenkaan

suurpedotkin verottavat omalta osaltaan peurakantaa ja peura alueella suurpetokannatkin on pidettävä riittävän pieninä

esityksen mukaan varoja voitaisiin käyttää myös riistavahinkorekisteristä aiheutuviin menoihin

tämä mahdollistaisi vahinkojen ennaltaehkäisyn metsästyksellä tai muilla toimenpiteillä

näillä toimilla saadaan estettyä erityisesti hirvien suuret kannanvaihtelut jotka vaikuttavat muun muassa metsätalouden vahinkoihin sekä hirvieläinonnettomuuksiin

arvoisa puhemies

pidän esitystä kokonaisuutena erittäin hyvänä

keskustelu päättyi

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan että polttoaineverolakiin tehtäisiin uuden kalastuslain edellyttämät muutokset ammattimaisessa kalastuksessa käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin

näitä polttoaineverolain muutostarpeita ei ole otettu aikaisemmin huomioon kalastuslain valmistelun yhteydessä mikä on varsin ymmärrettävä seikka

kalastuslain mainitsemista kaupallisista kalastajista pidetään rekisteriä

tämän lisäksi kalastustoiminnan harjoittajan käyttämän kalastusaluksen tulee olla rekisteröity merikalastusaluksista tai sisävesikalastusaluksista pidettävään kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteriin

arvoisa rouva puhemies

kuuluuko hän luokkaan i vai luokkaan ii

rattijuopumus on tieliikenteen syöpä

polttoaineverotuen käytännön toteuttamisen ja valvonnan helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan että verotonta polttoainetta saa käyttää vain kalastustoiminnan harjoittaja mikä on merkitty mainitun rekisterin ryhmään i kuuluvaksi

nykyisessä lainsäädännössä alkolukko määritellään laitteeksi joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ja tarvittaessa estää ajoneuvon käynnistymisen

alkolukkotekniikka kehittyy ja koko ajan uusia vaihtoehtoisia laitemalleja kehitetään ja hyvä niin koska alkolukkoa on edelleen mahdollista varsin helposti huijata

näille kalastajille ei tule lähtökohtaisesti mitään muutoksia polttoaineen käytön suhteen

alkolukko on vaihtoehto rattijuopumukseen syyllistyneen ajokiellolle

esityksen ei arvioida lisäävän tullin työmäärää

alkolukolla valvotun ajo oikeuden voi nykyisen lain mukaan saada vakinaisesti suomessa asuva henkilö joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja jota ei ole muusta syystä esimerkiksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta määrätty ajokieltoon

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

arvoisa rouva puhemies

alkolukolla valvotussa ajo oikeudessa oleva kuljettaja saa alkolukon lisäksi niin sanotun alkolukkoajokortin jonka on oltava ajossa mukana kuten aikaisemmin tavallisenkin ajokortin

tämän esityksen tavoitteena on erityisesti ehdottaa uuteen lakiin sellaiset säännökset jotka ovat tarpeen uuden siviiliräjähdedirektiivin säännösten säilyttämiseksi osana kansallista lainsäädäntöä

lisäksi ajokorttirekisteriin merkitään sen ajoneuvon tai ajoneuvojen rekisteritunnus joita valvottava saa kuljettaa

uuden lain esittämiseen on päädytty ensi sijassa lainsäädäntöteknisistä syistä euroopan unionin ja kansallisen sääntely ympäristön muutoksen vuoksi koska tuotelainsäädäntö on uudistumassa kokonaisvaltaisesti ja tällä uudistuksella arvioidaan olevan laajahkoja vaikutuksia tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaan lainsäädäntöön

muun muassa aiempien säännösten mukaisten pitkäaikaisten ajokorttien kaksoiskappaleiden ja muiden esityksessä tarkoitettujen korvaavien ajokorttien voimassaoloajat lyhenisivät käytännössä oleellisesti

missä määrin voimassaolo käytännössä lyhenisi ja minkälaiset taloudelliset vaikutukset muutoksella olisi riippuisi muun muassa hakemuksen perusteena olevan ajokortin voimassaoloajasta

hallituksen esitys on tavallaan pakollinen eikä uuden direktiivin toimeenpano merkitse merkittäviä substanssimuutoksia vaan muutos on lähinnä lainsäädäntötekninen

voimassaoloajan lyheneminen lisäisi kuljettajien ajokorttien uusimiskertoja ja siitä aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia

tässä esityksessä on kuitenkin huomattavasti laajemmin säännöksiä lain tasolla mitä sääntelytapaa nykyisen perustuslain vaatimukset myös puoltavat

esityksen mukaan näin voisi tapahtua erityisesti raskaan kaluston ajo oikeuden sisältävien ajokorttien kohdalla koska niissä on lyhyemmät voimassaoloajat